tähän vastasitte että hallitus ei ole valmistelemassa lainakaton säätämistä ja perustelitte sitä sillä että suomessa ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa nähtävissä hintakuplien syntymistä asunto tai arvopaperimarkkinoilla ja että tilannetta on seurattava tarkkaan

sen takia minusta tästä saavutetusta esityksestä jolla on eu enemmistö takana ei voi olla hirveän iloinen koska tämä ei välttämättä nimenomaan korvaa lentoliikennettä muilla matkustusmuodoilla kun tämä kuitenkin päätyi suosimaan hinnalla niitä keskieurooppalaisia täysiä ehkä lyhyenkin matkan lentoja

nyt markkinoilla näyttää olevan niin että saattaisi olla enemmänkin kyseessä asuntohintojen lasku kuin nousu ja riski hintakuplasta on ehkä pienentynyt mutta nytten te olette päättänyt esittää lainakattoa

onko se lainakatto toimiva onko se pankkien toive vai onko se sellainen lainakatto kuin minä toivon eli että se suojaisi asuntovelkaisia ja asunnonomistajia äkillisiltä asuntokuplilta joissa asuntojen arvo menisi

tällainen vihertävyys että kaikki vaikka huonostikin valmisteltu ansaitsisi vain kehun eikä kritiikkiä ei minusta ole järkevää vaan itse aina haluaisin painottaa sitä että ilmastopäästöt todella vähenisivät

ministeri kysyn teiltä

lentoja voi manner euroopan sisäisesti todella vähentää ja niihin pitäisi keksiä toimia mutta sitä millä päästään saarilta tai tämmöisiltä etäisiltä niemimailta kuten suomi olemaan yhteydessä kaupan mielellään myös politiikan alalta nopeissa toimissa pitäisi pystyä sitten katsomaan niissä kompromisseissa paremmin

teimme voitavamme ilmeisesti mutta emme voittaneet ja koetamme sitten kalustolla ja hyvällä suunnittelulla pärjätä

meille oli annettu peräti kaksi tuntia aikaa perehtyä siihen

on kuitenkin huolestuttavaa lukea tässä että komission vaikutusarviossa ei ole tarkasteltu lentoliikenteen päästökaupan alueellisia tai maakohtaisia vaikutuksia vaikka suomi oli näissä antamissaan kirjallisissa kommenteissa niihin puuttunut

tuohon voi jatkaa että myös meillä koulutetaan melko hyvä määrä ruotsinkielisiä juristeja mutta voi olla että he saavat parempaa palkkaa joistain muista töistä kuin käräjäoikeuksien tuomareina toimimisesta

mutta tämä pohjanmaata koskettava kohta että kahdeksan virkaa saa nyt vähemmistöosastolla poiketa kielivaatimuksista tarkoittaa että sinne jää enää viisi virkaa ruotsin kieltä eli tätä enemmistökieltä hoitamaan

voi olla että se kuntalainen joka ei ole päässyt lääkäriin odotetussa ajassa tai se kunnan terveyskeskuksen jonossa oleva joka ihmettelee miten saadaan päteviä kesätyöntekijöitä ihmettelee mistä me täällä puhumme jos on sattunut television ääreen tulemaan

pitkään perussuomalaiset olivat aika hiljaa tästä kuntapuolesta jotta he voisivat ilmeisesti ottaa jossain rakentavan otteen mutta nyt se on mennyt tuulen mukana ja se on minusta todella harmi

ehkä suomenkieliset sitten tarvitsevat raastupaa useammin mutta käräjäoikeuksilla ja vaasankin kokoisella käräjäoikeudella on myös erityistehtäviä jotka tulevat ympäri suomea tai laajemmalta alueelta missä taas kielijakauma on erilainen

ihan käytännön ongelmia kun tämä on lähetekeskustelu valiokunnalle terveisinä tulee siitä mihinkä kategoriaan kutakin vaasalaistuomaria sitten laittaa kun äidinkieli on saattanut olla lapsuuden perheessä ruotsin kieli samoin opiskelukielenä ruotsin kieli mutta sitten taas on työskennellyt istunut käräjiä vuosikymmeniä myös suomen kielellä

arjesta kaukaisia ovat kaikki ne puheet jotka eivät näe että tämä trendi menee tähän suuntaan mitä tämä laki ohjaa riippumatta meidän laista tai perustuslaista

tämä laki joka nyt on käsittelyssä velvoittaa kunnat selvittämään tulevaisuutta niin älkää kukaan kollegat sanoko että älkää kuntalaiset ja kunnan päättäjät selvittäkö tulevaisuuttanne

mutta tämä esitys joka kaikin puolin tulee keskittämään entisestään kauppaa suuriin yksiköihin tulee vaikuttamaan negatiivisesti meidän liikennesuunnitelmiimme

minusta olisi järkevämpää että ensiksi olisi sopimus käsittelyssä ja sen jälkeen siihen liittyvä suomen osuus ja tämän käsittely ehkä jopa yhtä aikaa tai edes toisessa järjestyksessä

vielä silloin kun esa härmälää ei ollut nimetty energiaosaston päälliköksi niin taisto turusen ja teidän ministeri pekkarinen kanssanne kävimme ihan minusta aika asiallisenkin keskustelun ja te sanoitte että lopettakaa nyt sen vihreän sertifikaatin markkinoiminen

yleisessä kielitaitokysymyksessähän lähtökohta tulee siitä että meillä on laki me haluamme turvata että ruotsinkieliset saavat oikeutta ruotsiksi ja suomenkieliset saavat vaasassa oikeutta suomeksi

te tiedätte että sosialidemokraateilla on ollut puoluekokouspäätös vuosikausia sitten tehty jossa halusimme vihreää sertifikaattia juuri sen takia että ei tulisi tällaista hallinnollista arpomista kuka pääsee syöttötariffin piiriin hallinnollisia kustannuksia vaan olisi otettu malli ruotsista

olisi ollut mukavaa että tuija brax olisi ollut paikalla koska ministerit voivat aika hyvin vaikuttaa siihen milloin asiat lähetetään valiokuntaan eduskuntakeskustelussa ja tämä oli vielä päivän ensimmäinen asia

eussa ulkoministerit saivat kuitenkin yhteisen lausuman aikaiseksi että on tarpeen selkeä ja voimakas vastatoimi mikä näin tehdään mutta sen jälkeen tulkinnat ovat ehkä vaihdelleet eri maissa siitä mitä tuo tarkoittaa

ainakin se ainoa asiantuntija joka on itse lakia kirjoittanut kertoi että silloin se loppu jää samassa suhteessa jaettavaksi niille jotka vielä järjestelmässä ovat takaajapuolella takausta sitten lainoillensa saamassa

nyt tässä on tämmöinen silppu silppu silppu ja kun sanotte että energiaverot eivät kuulu tähän niin hyvä ministeri kyllä tässä arjessa pitäisi käsitellä asioita kokonaisuuksina eikä eri keskustelussa eri asioita

mutta niin kuin äskeisessäkin kysymyksessä niin myös tiedon saanti syyrian tilanteesta sieltä sisältä näyttäytyy eri lailla eri kontaktipintojen kautta joten mitä kontaktipintoja eussa ja suomessa on näissä käytetty

se summa osuus vastaa sitten ekpssä merkityn osamme osuutta ja tietenkin kun se jakajien määrä on kuitenkin silloin pienempi se osuuskin sitten kasvaa jos sieltä paljon maita puuttuu

ovatko hallituksen tiedot ainoat joita saadaan vai kuinka paljon nimenomaan kansalaisyhteiskunnan kautta tällä hetkellä hallituksella on mahdollisuus saada tietoja

oli mukavaa että tässä taustaselvityksessä valtioneuvostossa tehtiin ilmasto ja tulonjakoselvitys mutta emme kyllä näe sen johtaneen yhtään mihinkään eikä se kovin yllätyksellinen ollut

ne pitivät sisällään eduskunnan asiallisen informoinnin ja ennen kaikkea myös sen että pankit kantavat oman vastuunsa

arvoisa puhemies

tänään eduskunta ottaa ensimmäistä kertaa muodollisesti kantaa toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen euroopan unionin säädösehdotukseen

lissabonin sopimuksessa annetaan kansallisille parlamenteille oikeus esittää unionin toimielimille huomautus siitä että ehdotettu unionin direktiivi tai asetus loukkaa toissijaisuusperiaatetta

jotain vastuuta pitäisi myös sillä toiminnalla olla

vaadimme myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan puuttumista niin että se toiminta tulevaisuudessa on tarkemmin säädeltyä avoimuuden ja valvonnan kautta ja että myös pankkivero tai maksu tulisi mukaan ja alettaisiin valmistella rahoitusmarkkinaveroa

jos vähintään yksi kolmasosa kansallisista parlamenteista yhtyy tuohon muistutukseen euroopan komission on tarkistettava ehdotuksensa ja selitettävä kantansa siihen

me teimme yhden taustaselvityksen siitä mutta en ollut siihen sen vetäjänä tyytyväinen koska siinä ei tullut mitään konkreettista keinoa millä me puutumme köyhyyteen jos energianhinta kasvaa valtavasti jos tämä päästöjen hinnoittelu on ainoa politiikka

sen mukaan unioni toimii aloilla jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitetta

äitienpäivästä ja siitä että sähköpostilla päivystimme tietoja brysselin kokouksesta ministeri kataisen kautta tuossa suuren valiokunnan puheenjohtajan lausumassa joka hyväksyttiin suuren valiokunnan kannaksi haluttiin myös suomen ajavan rahoitusmarkkinaveron selvityksiä

toisin sanoen kun unioni on toimivaltansa mukaisesti asettanut yhteisen tavoitteen sen tulee antaa jäsenvaltioiden valita keinot päästä tavoitteeseen

on hyvä panna merkille että näin ministeri katainen silloin lupasi ja näin hän on luvannut suuressa valiokunnassa muutaman kerran yleensä vielä pienen muistutuksen jälkeen

unioni saa toimia tai päättää keinoista vain jos tämä edistää tavoitteen saavuttamista paremmin kuin se että jäsenvaltiot tai alue ja paikallisviranomaiset toimisivat ja päättäminen niiden toimin olisi mahdollista

nyt ehdotetun energiatehokkuusdirektiivin osalta suuri valiokunta arvioi että komission ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen

oikeaan suuntaan on hidasta etenemistä mutta jatkamme vakavaa työtä sen eteen että tulevaisuudessa ei voitaisi sanoa että poliitikot ovat vastuunsa unohtaneet ja nukkuneet

suuri valiokunta ei sen sijaan pidä toteen näytettynä että euroopan unionin energiatehokkuustavoitteita ei voitaisi saavuttaa jäsenvaltion toimenpitein

se olisi täysin vapaata

tai sitten pelottavampaa on se että poliitikot juoksevat vain rahan voiman edessä kumarrellen eivätkä ota sitä valtaa mikä demokratiassa minun mielestäni kuuluu poliittisille toimijoille eikä puhtaasti spekulatiivisille rahamarkkinoille

ja kun he pamissa lukivat että kepu on pyörtämässä kantansa vihreistä ei ole apua rkptä en osaa arvioida tässä luulisi että heillä olisi sen verran pieniä paikkakuntia edustettavanaan että siellä niitä lähikauppoja tarvittaisiin oli oikein ammattiyhdistysliikkeeltä että joku hyöty myös työntekijöille tässä tulee

siksi valiokunta kyseenalaistaa direktiiviehdotuksen mukaiset pakottavat säännökset energiasäästöjen keinoista

energiatehokkuustavoitteita voi toteuttaa niin monin eri toimenpitein että ei ole syytä tehdä eun tasolla pakottavia määräyksiä kaikissa jäsenvaltioissa tehtävistä toimenpiteistä

näin ollen olemme tilanteessa että euroalueen vakaudeksi täytyy joku mekanismi luoda ja tämä on ainoa käsissä oleva

sen takia toivomme tämän pohjalta yhä tiukempia sääntelyjä silloin kun rahoitusmarkkinat meinaavat lähteä villeiksi ja eivät noudata sitä varovaisuutta mikä minusta on myös rahoitusmarkkinoiden oma vastuu

toissijaisuustarkastelussa suuri valiokunta siis katsoo että ei ole syytä rajata kysymykseen tulevia toimenpiteitä ja säätää pakottavasti tietyistä toimenpiteistä eu tasolla

tässä salissa muuten kyllä äidinkieleltäänkin ruotsinkielisiä edustajia on monessa muussakin ryhmässä kuin rkpssä se vielä tarkennuksena teidän puheeseenne ed